viime kaudella tehty selonteko oli retrospektiivinen

tämän jälkeen toimivaltainen viranomainen tarkastaa deaktivointitoimenpiteet millä varmistetaan että ampuma aseelle suoritetut muutokset tekevät sen pysyvästi ampumakelvottomaksi

deaktivoidun ampuma aseen omistajan on pidettävä deaktivointitodistus pysyvästi saatavilla ja jos deaktivoitu ampuma ase saatetaan markkinoille deaktivointitodistus on liitettävä siihen

deaktivoituja ampuma aseita voi viedä toiseen jäsenvaltioon vain jos ne on varustettu yhteisellä yksilöivällä merkinnällä ja niiden mukana on asetuksen mukainen deaktivointitodistus

suomen erittäin tiukka ampuma aselaki ja ampuma aseasetus eivät ole ristiriidassa tämän deaktivointiasetuksen kanssa

arvoisa puhemies

liikennepolitiikan päämääränä on turvata arjen matkojen toimivuus pitää yllä elinkeinoelämän kilpailukykyä ja hillitä ilmastonmuutosta päästöjen vähentämisen avulla

deaktivointiasetusta sovelletaan myös niihin ampuma aseisiin ja aseen osiin jotka on deaktivoitu ennen asetuksen soveltamisen alkamista jos nämä deaktivoidut aseet tai niiden osat siirretään toiseen jäsenvaltioon tai saatetaan markkinoille

vaikka miesten raiskaaminen onkin vähän kielletty puheenaihe ja jopa tabu ja siitä ei yleensäkään puhuta katukeskusteluissa miehiä raiskataan yllättävän paljon muuallakin kuin vankiloissa että haluan kiittää tästä aloitteesta myös miesten puolesta

liikennejärjestelmää kehitetään tasapainoisesti eri alueilla ottaen huomioon eri väestöryhmien tarpeet

öljyn varmuusvarastointi on hoidettu aikaisemmin suomessa niin että myös direktiivin varastojen käytettävyyttä ja saavutettavuutta koskevat vaatimukset on täytetty

liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta pyritään jatkuvasti parantamaan muun muassa älyliikenteen palveluilla

tämän hallituksen esityksen tavoitteena on täsmentää kansallista lainsäädäntöä niin että komission perustellussa lausunnossa esiin nostamat direktiivin kohdat saatettaisiin aikaisempaa selkeämmin osaksi kansallista lainsäädäntöä

hallitusohjelmassa todetaan että suomen kilpailukyky rakentuu esimerkiksi ennakkoluulottomalle uudistamiselle kokeiluja ja digitalisaatiota hyödyntäen

arvoisa puhemies

tavoitteena on edesauttaa innovaatio ja palvelualustojen syntyä sektoreilla joilla julkishallinnolla on rooli markkinoiden toimivuuden kannalta

suomessa öljyn varmuusvarastoja ovat huoltovarmuuskeskuksen omistuksessa olevat valtion varmuusvarastojen öljyvarastot sekä öljyn maahantuojien velvoitevarastot

monissa euroopan maissa täytetään minimivelvoitteen mukainen kolmen kuukauden taso mutta suomessa öljyä on varastossa noin viiden kuukauden tarpeeseen

lainsäädäntötoimin pyritään edistämään uuden teknologian digitalisaation ja uusien liiketoimintakonseptien käyttöönottoa

suomella on siten kansainväliset velvoitteet selvästi ylittävä taso öljyvarastoja jo tällä hetkellä joten meistä voivat muut euroopan maat ottaa jopa mallia toimivassa varastoinnissa ja työssä

avoimella datalla ja tietovarantojen paremmalla hyödyntämisellä luodaan edellytyksiä uusille liiketoimintaideoille

hallituskauden tavoitteena on päästöttömän uusiutuvan energian lisääminen

tien päällä liikennettä valvova poliisi ei välttämättä noudata poliisihallituksen antamaa ohjetta vaan hän antaa rangaistuksen olosuhteiden ja maalaisjärjen käytön mukaan

jo poliisilaissakin kerrotaan että poliisin tulee ensisijaisesti neuvoin kehotuksin ja käskyin pyrkiä ylläpitämään yleistä järjestystä ja turvallisuutta ei siis kirjoittamalla mahdollisimman paljon sakkoja

uuden ajan liikennepolitiikan tavoitteena on lisätä tuottavuutta ja vaikuttavuutta entisestään ja edistää näin kestävää kasvua kilpailukykyä ja hyvinvointia

esityksen myötä raakaöljyn ja öljytuotteiden varastojen käytettävyyden sääntely tarkentuu vastaamaan nykyistä tarkemmin direktiivissä jäsenvaltioiden velvollisuutta ylläpitää raakaöljy ja öljytuotevarastojen sääntelyä

tärkein syy uudenlaiselle liikenneajattelulle on yhteiskunnan ja liikenteen käyttäjien ihmisten ja yritysten yhä moninaisemmat tarpeet ja niihin vastaaminen

on selvää että samaan aikaan kun huolehdimme varmuusvarastojemme riittävyydestä ja käytettävyydestä velvoitteiden mukaan meidän tulee pyrkiä omavaraisuutemme parantamiseen

uuden ajan liikennepolitiikassa etsitään entistä tehokkaampia keinoja liikenteen ongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi esimerkiksi innovaatioita ja uutta teknologiaa hyödyntämällä

esityksen tarkoituksena on että erotus katetaan lisäämällä hallitusohjelman mukaisesti kustannustehokasta automaattista liikenteen kameravalvontaa ja tehostamalla liikenteen nopeusvalvontaa

suomen pohjoinen sijainti kylmä ilmasto ja riippuvuus merikuljetuksista sekä pitkät kuljetusetäisyydet ovat niitä erityispiirteitä jotka vaikuttavat huoltovarmuuden tavoitteisiin ja keinovalikoimaamme

samalla pyritään luomaan erilaisille yrityksille mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan ja sitä kautta kilpailukykynsä parantamiseen

varsinkin logistiikassa merenkulussa ja raskaassa liikenteessä kansainvälisillä sopimuksilla ja euroopan unionin päätöksillä on huomattava merkitys

uskon että keväällä siirtyy poliiseja tulli ja rajamiehiä myös muista tehtävistä lisää turvapaikkatutkintaan kuten tapahtui jo viime syksynä

arvoisa puhemies

saamani tiedon mukaan poliisihallitus ja sisäministeriön poliisiosasto kaavailevat sisäministerille tehtävää esitystä siitä että nykyiset liikennepoliisin yksiköt sulautettaisiin suoraan kenttä ja hälytystoiminnan yksiköihin

valtion tulisi myös tukea kuntien ja yritysten varautumishankkeita esimerkiksi varavoimakalustoon kohdennettavilla avustuksilla huoltovarmuuskeskuksen kautta

nämä toimet eivät ole millään tavoin poliisin hallintorakenneuudistus pora iiin mukaisia ja ne pitääkin torpata jo ihan alkutekijöissään

päävastuu maanteiden liikennevalvonnasta on automaattisella liikennevalvonnalla

onko nyt suunnitteilla jo uusi pora iiia täydentävä pora iv

maatilat ovat yleensä tähän varautuneet omatoimisesti varsin hyvin koska on kyse pakosta ja elinkeinon jatkumisesta

mielestäni olisi hyvä tehdä myös selvitys kunnilla olevista tarpeista sekä varautumisesta laajamittaisen sähköjakelun häiriötilanteen varalle ja kohdentaa avustuksia edellä mainitun varavoimakaluston hankintaan

sähköyhtiöiden valtion ja kuntien on näytettävä esimerkkiä hoitamalla myös myrskyihin varautumisen parantamisessa oma osuutensa vaikka huoltovarmuuskeskuksen avulla

arvoisa rouva puhemies

lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

edustaja tuppuraisen puheeseen on hyvä yhtyä ja hieman kertauksena kerron näitä samoja asioita koska olen lukenut samoja tilastoja kuin hän

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt

p k

lut

eduskunnan täysistunto perjantaina kahdeskymmenesyhdeksäs neljättä kaksituhattakuusitoista kello kolmetoista

tämä täysistuntompää

kiitos päättyi

kuten edustaja tuppurainen kertoi niin myös lapsiasiavaltuutettu tuomas kurttila kieltäisi lapsiavioliitot suomessa kokonaan

tämä lakimuutos mitä nyt käsittelemme parantaisi ennen kaikkea nuorten tyttöjen oikeuksia

suomen tiukennettu lainsäädäntö antaisi myös selkeän signaalin siitä että emme länsidemokraattisena maana hyväksy lasten ja naisten epätasa arvoista kohtelua

suomesta ei saa muodostua euroopan unionin takaporttimaata lapsiavioliittoja suosiville

on myös lopuksi todettava että on erinomainen asia kun monet nuoret aikuiset päättävät mennä edelleen avioon

kiitoksia

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen edistämisestä annettua lakia siten että laskennalliset korvaukset kunnalle kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä voitaisiin maksaa automaattisesti ilman erillistä hakemusta kehittämis ja hallintokeskukselle

hallintovaliokunnan mukaan laskennallisten korvausten automatisointi edistää digitalisaation tavoitteita ja vähentää hallinnollista taakkaa erityisesti kunnissa

valiokunnan mukaan haasteita automatisoinnin kattavuudessa aiheuttaa kaiken muun ohella myös se etteivät kaikki turvapaikanhakijat ja perheenyhdistämisen kautta luvan saaneet henkilöt välttämättä ole saaneet henkilötunnusta oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä

kerron vielä pari esimerkkiä liikenteestä vaikka edustaja meri jo tässä joitain toi esiin

tällöin voi käydä niin kuten edustaja mattilakin kertoi että henkilöt jäävät muutaman kuukauden ajan maksatuksesta pois kun henkilötunnus tallennetaan järjestelmään vasta muutaman kuukauden kotikunnan saamisen jälkeen

olisi erinomaista mikäli laskennallisissa korvauksissa voitaisiin luopua manuaalisesti täytettävistä hakemuksista kokonaan vaikka se ainakin isommissa kaupungeissa voi kestää vuosia

olisi myös tärkeää kehittää automatisoinnin kattavuutta esimerkiksi parantaa rekisteröintiä koskevaa tiedottamista ja ohjata henkilö tekemään esimerkiksi muuttoilmoitus mahdollisimman pian sekä mahdollisuuksien mukaan kehittää henkilötunnuksen hakemismenettelyä

sähkönsiirtoyhtiö carunan hinnankorotukset ovat synnyttäneet keskuudessamme erityisen paljon mielipiteitä

kuten valiokuntakin piti tärkeänä on kuntia informoitava siitä että kotouttamisohjelma ja ely keskuksen kanssa tehtävä sopimus ovat edellytyksenä laskennallisten korvausten saamiselle myös automatisoidussa korvausprosessissa

arvoisa puhemies

sanoisin että poliisille tulee kyllä aika suuri vastuu tuolla liikenteessä jos sitä ei vielä tähän mennessä ole ollut koska jos se poliisi ei sitä sakkoa siellä liikenteessä kirjoita niin ei sitä kyllä kukaan muukaan kirjoita

hallitusohjelmassa on mainittu veropohjan tiivistämishanke josta hallitus voi hakea selkänojaa yritykselle tukkia veroporsaanreikä ja tämä olisi myös tehtävä

on selvää että jos ely keskukset ja kunnat eivät saa tehtyä riittävässä määrin kotouttamissopimuksia oleskeluluvan saaneet henkilöt jäävät odottelemaan vastaanottokeskuksiin mikä lisää vastaanottokeskusten kustannuksia

ja jos poliisi ei asennoidu oikein tähän sakkojen korottamiseen niin en tiedä mistä sitä rahaa sitten tulee

carunan verovapaamatkustajuuden aiheuttaman tuohtumuksen varjoon on jäänyt toki se että myös fortum olisi joutunut käymään asiakkaidensa kukkarolla investoidakseen sähkömarkkinalain vaatiman verkon säävarmuuden parantamiseen ellei se olisi myynyt sähkönsiirtotoimintaansa

siitä on myös kunnille merkittäviäkin toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia

näyttäisi myös siltä että monet kunnat eivät muista tai ymmärrä mitä tapahtuu turvapaikanhakijan rahoitukselle sitten kun tulee se neljäs vuosi

jo silloin sähköyhtiöt sanoivat että loppulasku menee kuluttajille mutta kukaan ei aavistanut että sähkönsiirtoyhtiöillä olisi otsaa kertarysäyksellä lähes tuplata siirtohinta

kuten alussa totesin tämä lakialoite on tärkeä ja ajankohtainen ja toivon että esitys etenee maaliin saakka